lähtökohtamme on se että lähtökohtaisesti toimijoitten pitää päästä näistä yhteisymmärrykseen ja valtio sitten mahdollisesti tarvittaessa puuttuu asiaan jos yhteisymmärrystä ei löydy

eli on kiistatonta ja se on tässä lainvalmistelutyön yhteydessä käynyt ilmi että on kuitenkin muutamia ei kovin montaa mutta muutamia yhtiöitä joissa tämä kustannuspaine uhkaa nousta vieläkin suuremmaksi

minä uskon että onnistuneen kestävän maaseutupolitiikan keskiössä pitää olla nimenomaan tämmöinen yksityisen sektorin kannattavan liiketoiminnan edistäminen ja ennen kaikkea näitten megatrendien alla kaikkialla suomessa

täällä on todettu kriitikoitten toimesta muutamaankin otteeseen että viimeiset ydinvoimapäätökset eivät ole johtaneet siihen mitä on ehkä oletettu

tässä lakipaketissa on kohta jossa todetaan että yhtiöt joutuvat tekemään myös erillisen suunnitelman poikkeusolojen ja kriisitilanteitten varalle näitten normaalien varautumisohjelmien lisäksi niin että kyllä se siinä mielessä on huomioon otettu

siinä mielessä on kohtuullisen nurinkurista ja ristiriitaista ajatella että me kaikki täällä eduskunnassa heittäydymme paitsi teknologian myös taloustieteen ja liiketoiminnan erityisasiantuntijoiksi arvioimme täällä jonkun hankkeen kannattavuuden

hän on myös oikeassa siinä että tämä tässä erään laskutukseen siirtyminen tai sen voi kelvata sitä semmonenkin velvoite tasaerälaskutuksenkin tarjolla olemisesta tarkoittaa sähköyhtiöitten järjestelmätasolla varmasti tiettyjä muutoksia

täällä on siihen liittyen esitetty muitakin kysymyksiä

voisi sanoa näin että ehkä energiatehokkuusmielessä se ei ole kovin onnistunut uudistus koska voisi ajatella näin päin että jos joutuu maksamaan aina sen mukaan miten energiaa kuluttaa niin ehkä tarkemmin tulee seurattua sitä kuinka paljon kuluttaa ja mihin aikaan vuodesta

siihen suhteutettuna itse asiassa tämä on huima saavutus että tähän hankkeeseen on lähdössä niinkin paljon yksityistä rahaa kun sitä muihin energiahankkeisiin ei ole tällä hetkellä lähdössä

eli vähävaraisilla talouksilla sähkölämmitteisissä taloissa kesäajan ja talviajan sähkölaskujen hinnanero on vain niin suuri että koetaan että tämmöisenkin vaihtoehdon pitäisi olla tarjolla

meillä oli vastikään parlamentaarinen ilmasto ja energiakomitea jossa päädyttiin itse asiassa koko eduskuntaa koskevaan yhteisymmärrykseen kotimaisen uusiutuvan energian lisäämisen tarpeesta

olen vakuuttunut siitä että niin tuulivoima kuin aurinkovoima kuin jotkut muut tuotannot tulevat varmasti olemaan kannattavampia tulevaisuudessa mutta se ratkeaa viime kädessä markkinoilla ja teknologisen kehityksen myötä

hieman hämmästelen edustaja sinnemäen kuvitelmaa voivansa paremmin kuin vientiteollisuus itse arvioida mikä on vientiteollisuuden intressi

tässä päästiin keskustelussa tämmöiseen filosofiseen vaiheeseen että oli monta hyvin vaikeaa ja kokonaisvaltaista kysymystä asumisen kalleudesta ja siitä mitä asuntopoliittisin keinoin voidaan tehdä

jos aloitetaan ensimmäisestä niin pitää sitten kuitenkin muistaa se että me elämme markkinataloudessa ja suurin syy sille että pääkaupunkiseudulla varsinkin jossain määrin tampereen seudulla asuntojen hinnat ovat selkeästi korkeammat kuin muualla maassa on nimenomaan se että kysyntä on suurempaa kuin tarjonta

jos pohditaan niitä syitä minkä takia asumisen hinta on viime aikoina noussut niin kyllä niitä tulee verotuksen puolelta niitä tulee työvoimakustannusten puolelta tulee sen tyyppisiltä alueilta jotka eivät ole perinteistä asuntopolitiikkaa

mutta jos nyt mainitsisin kuitenkin kaksi keinoa niin ensimmäinen on se että mitä energiatehokkaampia taloja rakennetaan sen vähemmän siellä kuluu energiaa ja oli energian hinta ja verotus mikä tahansa niin se säästää kuluja

täällä on kyselty useammassakin puheenvuorossa hallinnollista jaotusta

arvoisa puhemies

varmaan kannattaa taas jotain uudistuksia tehdä

taisi olla edustaja uotila joka avasi keskustelun siitä että niin tärkeätä kuin onkin uudistaa taloutta on tärkeätä pitää huolta myös olemassa olevasta

mutta haluaisin kiinnittää siihen huomiota että kun täällä on kiitelty allekirjoittanutta sekä pitkäaikaisasunnottomien että kehitysvammaisten asunto olojen parantamisesta niin kyllä puolet kiitoksista kuuluu stmlle

tässä pitäisi oikeasti muistaa se että varsinkin tämmöisten erityisryhmien osalta kyse ei ole pelkästään siitä että tarvitaan asuntoja vaan niihin asuntoihin tarvitaan myös tiettyjä palveluja

olen itse tavannut todeta näin että tarvitsemme samaan aikaan kanta asiakasohjelman ja hullut päivät tähän valtakuntaan

me tarvitsemme kanta asiakasohjelman jossa oikeasti pidetään huolta esimerkiksi teollisuuden kustannuskilpailukyvystä ja siitä ettei sääntelytaakka pääse karkaamaan käsistä vaan päinvastoin mentäisiin toiseen suuntaan

minä olettaisin ja uskaltaisin sanoa näin että yksi keskeinen syy sille miksi tämä hallitus tulee näillä kahdella sektorilla onnistumaan on se että nyt ympäristöministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö on pystynyt parempaan ja koordinoidumpaan yhteistyöhön kuin ehkä aikoihin

mutta sitten me tarvitsemme myös hullut päivät jossa luodaan jotain kokonaan uutta josta esimerkiksi nyt vireillä oleva erittäin hyvä startup buumi muutamissa suomalaisissa isoissa kaupungeissa on hyvä esimerkki

meillä ylivoimaisesti lupaavimmat ja merkittävimmät uudistumisen alat ja sektorit tällä hetkellä yhteiskunnassa ovat cleantech ja biotalous

tämä on sillä lailla vaikea kysymys koska me emme ole kuitenkaan halunneet lähteä siitä että me kiellämme kokonaan kaupan suuryksiköt keskustan ulkopuolella kuten esimerkiksi tietyissä saksan osavaltioissa tehdään ja kun näin ei tehdä niin on pakko luoda tiettyjä semmoisia kriteereitä kuten että sen pitää olla kestävän kehityksen mukaista

siinä on sitten taas se ongelma että ne kriteerit ovat väistämättä vähän hämmentäviä joustavia ja vaikeasti tulkittavia eri puolilla suomea erilaisissa olosuhteissa mutta kyllä minun mielestäni meidän lainsäädäntömme on tältä osin kohtuullisen hyvin kohdallaan

varsinkin silloin kun puhutaan oikeasti merkittävistä ison kokoluokan investoinneista mistä usein esimerkiksi näillä aloilla on kysymys niin ei se lähde ihan pienistä firmoista vaan kyllä ne ovat jo vakiintuneet yritykset isot yritykset ja niiden uudistuminen jotka näyttävät sitten esimerkkiä

sitten tietenkin kysymys on siitä että lainsäädännön rajoja pyritään koettelemaan eri puolilla koko ajan ja silloin pitää tiukasti pitää myös huolta siitä että se laki on tarkoitettu noudatettavaksi

puutaloista täällä puhuttiin useamman kerran

itse asiassa kun suomea verrataan moniin muihin maihin niin yksi meidän isoista ongelmista on se että meiltä pitkälti puuttuu tämmöiset keskisuuret yritykset ja se on nimenomaan se mitä me tarvitsisimme enemmän

kyllä se puu tulee siellä myös näkyvissä olemaan tämän jälkeen helpommin kuin tähän saakka mutta vähän riippuen erilaisista ratkaisuista tietenkin tämä paloturvallisuuskysymys myös pitää sitten ottaa huomioon joten ei se niin kuin ihan itsestäänselvä asia ole mutta tämä luo myös paremmat edellytykset sille että ne voivat aidosti olla myös puuverhoiltuja

arvoisa puhemies

tämä kasvu ja kansainvälistyminen ja se hakuisuus ja haluisuus ja kykeneväisyys on itse asiassa kaikkein tärkeintä tässä

tähän liittyen työ ja elinkeinoministeriö on jo tämän vaalikauden alussa kaikessa esimerkiksi ohjauksessa mikä kohdistuu koko alaishallintoon on se sitten finnvera tesi vtt tekes mikä tahansa korostanut sitä että kaikessa politiikassa pitää painoa pistää nimenomaan kasvuun ja kansainvälistymiseen koska vain sitä kautta luodaan uutta lisäarvoa kansakuntaan

avustusta voidaan myöntää vähintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän ympärivuotisen asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen sekä jos vastuu toimenpiteestä kuuluu yhteisölle

eli kyllä nyt alustava tulkintani on se että kun useimmissa asuinrakennuksissa on myös liiketiloja niin jos on kyse sen tyyppisestä korjaustoimenpiteestä joka kuuluu yhteisölle niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä se on tämän avustusjärjestelmän piirissä

mutta sitten kun mennään tänne yhdyskuntarakenteisiin niin nämä mittarit ovat hirveän paljon vaikeampia eikä meillä ole selkeätä esimerkiksi yhteisymmärrystä siitä kuinka iso osa liikenteen päästöistä on seurausta tietyn tyyppisestä yhdyskuntarakenteesta

tämä sali on etevä saamaan aikaan messevän riidan silloinkin kun riitaa ei ole olemassa

edustaja pekkarinen avasi täällä keskustelun rahoituksesta

olen pitkälti hänen kanssaan samaa mieltä

kysymyshän lähtee liikkeelle eurokriisistä ja siihen liittyvästä pankkisääntelystä ja vakavaraisuussäädösten tiukentamisesta mikä sinänsä on hyvää tarkoittava varmaan väistämätöntä ja välttämätöntä mutta sen käänteisilmiönä tai lieveilmiönä on se että rahan saatavuus vähenee sen hinta kasvaa sen ehdot tiukkenevat

energiapolitiikasta vastaavana ministerinä tätä seurattuani tuntuu edelleen siltä että meillä on lähes liikuttava yksimielisyys energiapolitiikan isosta linjasta ja se on minusta hieno asia koska kyse on kansallisesti merkittävästä asiasta

mutta selvitän asian ja vastaan siitä erikseen sitten ed

itse asiassa ainoa merkittävä jakava tekijä liittyy ydinvoimaan ja siltä osin ainakin vihreät ja vasemmistoliitto tuntuvat suhtautuvan siihen fundamentaalisella vastustuksella kuitenkin siten että suurin osa ainakin kaikki neljä isompaa eduskuntaryhmää on tästä eri mieltä

kolmekymmentäviisi yleiskeskustelu keskeytetään josta jatketaan myöhemmin

teemme yhteistyötä kaikkien mahdollisten tahojen kanssa ja päätimme hallituksen puoliväliriihessä käynnistää erilliset kosteus ja hometalkoot juuri sen takia että kysymys on niin merkittävästä kansanterveydellisestä ja kansantaloudellisesta ongelmasta

hoskonen ja ed

ahosen puheenvuoro jonka hän täällä hetki sitten käytti siitä mistä kaikesta nämä kosteusongelmat voivat aiheutua oli enempi kuin paikallaan

niin kuin itsekin täällä jo taisitte vähän hallitusta kehuskellakin niin kasvurahastojen rahasto iita on rakennettu finnveran viennin rahoituksen valtuuksia on nostettu ja ollaan nostamassa uudelleen ja kehitetään uusia markkinoita joukkovelkakirjamarkkinoille

heinäluoma oli pettynyt vastaukseeni

tätä taustaa vasten edustaja sinnemäki pidän muuten heittoanne kokoomuksesta ydinvoimasta ja ideologiasta kohtuuttomana

en minä niin sanonut niin kuin hyvin tiedätte että kysymys on jostain auktoriteettiargumentista jos vmn virkamiehet ovat jotakin mieltä

arvoisa puhemies

mikäli olette seurannut viime aikojen tapahtumia olette ehkä huomannut että kokoomuslainen elinkeinoministeri ja häntä tukeva kokoomuslainen pääministeri eivät olleet myöntämässä eräälle ydinvoimaluvalle jatkoaikaa

täällä väitettiin että rosatomin hankkeet maailmalla olisivat kaikki joustaneet aikatauluistaan ja kustannuksistaan ja niitä ei olisi ollut länsimaissa

samantyyppisten haasteitten edessä ollaan koko euroopassa

mutta kiinnitänpä nyt vaikkapa huomiota siihenkin että onhan tämä nyt ihan valtavan epäoikeudenmukaista että tässä lakiesityksessä jota kaiken muun kuin aikataulun osalta on täällä edes osa yksi mersi

mitä tämän länsimaaulottuvuuden osalta tulee niin lienee niin että unkarin hanke tulee etenemään ennen suomen hanketta

kyllä meidän intressi ja etu on se että mahdollisimman pitkälti kilpailtaisiin samanlaisilla ehdoilla vapaakauppaan perustuen ja sitten katsotaan kenellä on parhaat tuotteet ja kuka siinä pärjää

keskustajohtoinen hallitus muuten viime teoikseen päätti nostaa turpeen verotusta toisin kuin edellinen hallitus tämä hallitus päättää viime töikseen laskea sitä ja ei teillä ihan hirveästi enää tämän jälkeen ehkä riidanaihetta täältä löydy